säätiön hallituksen vastuu on suunnattomasti suurempi kuin osakeyhtiön hallituksen vastuu

nämä muut yhtiömuodot tulisi myös ottaa huomioon tässä verotuksessa samoin sitten se että suomi on joutumassa aidon verokilpailun kohteeksi mikä näkyy siinä että tällä hetkellä viroon on siirtymässä pk yrityksiä todella kovalla vauhdilla ja se ei kyllä lupaa pidemmän päälle hyvää

mutta ennen kaikkea kun valtioneuvoston jäsenistä yhdeltä ja oikeuskanslerilta vaaditaan oikeusopillinen loppututkinto niin maallikkoministerit varmaan lähtevät siitä olettamasta että näiden tehtävänä on ainakin osittain huolehtia tietysti itselläkin on vastuuta mutta ainakin avustaa siinä ettei esteellisyyskysymyksistä synny vastaavaa tilannetta uudestaan

yksi yksityiskohta johon kukaan ei ole vielä puuttunut on se että yksityinen yrittäjäperhe joutuu kärsimään perintöverokohtelun mutta esimerkiksi osuustoiminta ei joudu sitä tekemään mutta kilpailee usein samoilla markkinoilla ja saa siitä merkittävän veroedun pääoman muodostumisen kannalta

olisi todella syytä pohtia jos avustuksia jaetaan ovatko ne valtioneuvoston asioita vai niin kuin täällä on todettu valmistelu ainakin sosiaali ja terveysministeriössä siltä osin kuin päätökset koskevat raha automaattiyhdistyksen varojen jakamista

nykyiset liikennevalvontakamerat muistuttavat paremminkin siitä ajasta jolloin poliisit olivat piilossa puistikossa tai puskassa valvomassa ja jonka seurauksena sitten ehkä oli poliiseihin kohdistunut vastenmielisyys

sitten se että suuren yleisön mielessä poliitikot muodostavat kaverituomioistuimen näin se monesti mielletään tällaisissa asioissa tuntuu sellaiselta asialta joka olisi vielä kertaalleen mietittävä

en osaa siihen sen parempaa neuvoa sanoa mutta varmaan tavallisen ihmisen mielestä erilliset tuomioistuimet suomessa eivät nauti kovin suurta arvostusta ainakaan sen vanhemman väestön piirissä joka muistaa vielä taannehtivan sotasyyllisyysoikeudenkäynnin

nykyaikaisen teollisen yhteiskunnan ehkä suurin ratkaisematon ongelma on työmarkkinoilla vallitseva epätasapaino jota arkikielessä kutsutaan työttömyydeksi

kaiken kaikkiaan episodi oli pitkäaikainen ja siinä kohteena ollut ministeri vanhanen joutui mielestäni kyllä aika kohtuuttomaan tilanteeseen niin pitkään tämä asia velloi tällä eduskunnassa ja julkisuudessa

arvoisa herra puhemies

tuotekehityksen kustannukset per capita eli henkeä kohden suomessa ovat ilmeisesti yhdysvaltojen ja japanin jälkeen maailman kolmanneksi korkeimmat ja mielestäni valtion tekesin suomen akatemian yliopisto ja korkeakoulumaailman suoranainen finnveran finpron tuki johtaa siihen että on vaikea nähdä että tällä puolella olisi olennaisia puutoksia

arvoisa herra puhemies

täällä entinen ministeri totesi että on luotu järjestelmä jossa kuntaliitto luovuttaa keskimääräisiä kustannuksia esimerkiksi päivähoito on tyypillinen jossa kuntien välisiä eroja on mutta ei kovin paljoa

poikien kohdalla tämä riski on vielä tavanomaista suurempi mutta myöhemmässä vaiheessa toimenpiteiden vaikutus jää usein lyhytaikaiseksi tai jopa olemattomaksi

yt laki joka vallitsee estää työnantajaa valitsemasta tietyn ajan puitteissa muita kuin niitä takaisin jotka ovat yt lain johdosta lomautettuja

en sinänsä vastusta sitä koska se on osoittautunut hyväksi politiikaksi mutta tulokset ovat olleet aika hyviä myös niiden yritysten kohdalla jotka ovat uskaltaneet ottaa sen riskin että ryhtyvät työnantajayrityksiksi mihin täällä viitattiin

mutta sitten kun niitä alkaa käydä komponentti komponentilta läpi niin huomaa että on niitä kuitenkin mutta niillä on taipumus samassa yksikössä tasata toisensa

koen elvytyksen lisäpanostuksena jotta potilas hengittäisi ja annetaan happea tai yritykselle annetaan lisää pääomaa tai muita resursseja

jos jollakin toimialalla kuten tällä hetkellä aika monella kaikki merkittävät yritykset ovat yt lain alaisia esimerkiksi nuorilla ihmisillä jotka valmistuvat ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin ryhtyä elinkeinonharjoittajaksi sille alalle tai sitten mennä aivan toisiin yrityksiin kuin he alun perin ajattelivat

suomalainen työlainsäädäntö ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän tullessa yritykseen nostaa niin monia hallinnollisia taakkoja yrittäjän kannettavaksi että sitä riskiä ei halua kovin moni ottaa mieluummin vaikka myy tuotekehityshankkeensa tai ei ryhdy siihen ollenkaan

jotkut ovat ratkaisseet ruokahuollon toisella tavalla kiinteistökustannukset lämmön talteenotto onko sitä millä tavoin talonmiespalvelut hoidetaan ja niin edelleen

se että kotimaista kulutuskysyntää on voitu pitää velkarahalla yllä on tietysti yhteiskuntarauhan ja monen kotitaloudenkin kannalta hyvä asia mutta ennen pitkää tämä velka tulee maksettavaksi

vantaalla ja lahdessa on kokeiltu tätä icehearts järjestelmää ja sikäli kuin olen keskustellut heidän kanssaan jotka tuntevat asiaa näissä kunnissa tulokset ovat olleet positiivisia ja kannustavia

kysyisinkin ministeriltä onko mahdollisuus levittää tällaista tietoa joka ainakin minulle ja todennäköisesti monelle muullekin oli uusi ja käyttökelpoisen tuntuinen

ruotsissa konkurssilainsäädäntöön liittyvä menettelytapa on että ennen kuin yritys ajautuu konkurssiin voidaan vähentää ihmisiä mutta siinä järjestyksessä kuin he ovat tulleet yhtiöön töihin

suomalaiset kuitenkin investoivat

sekin onko veroa käytetty investointeihin jotka ovat käyttömenoja lisääviä vai tuottavuutta parantaviin investointeihin vaikuttaa olennaisesti siihen miten kunta aikanaan selviää veronmaksusta ettei joudu sellaiseen tilanteeseen jossa muun muassa espoo on joutunut myymään koko energiayhtiönsä saadakseen oman kuntataloutensa tasapainotetuksi mutta vastaavasti sitten kuntalaiset maksavat energian hinnassa ylimääräistä

se vaikuttaa kehä kolmoselta siellä on paljon rakennustöitä ja usein käyttäjä on suomalainen tai ulkolainen tai ruotsalainen

viron veromalli joka jättää yritykselle riskipääomaksi sen minkä verottaja suomessa vie pitää välillisesti kasvuhakuisuutta yllä valtio epäsuorasti ottaa riskiä kantaakseen

vuosien saatossa olen varmaan palkannut useita satoja akateemisen loppututkinnon suorittaneita ja joka vuosi keski ikä on vain noussut

mutta kasvu työpaikkojen kasvu valtiontalouden kannalta on paljon tehokkaampi tapa saada tvaltiontalous tasapainoon koska työpanoksesta verot kertyvät heti yrityksen voitosta huomattavasti hitaammin

yhden vuoden määräaikainen koeaika myös helpottaisi sitä riskinkantoa jonka työnantaja joutuu uuden markkinoille tulevan työntekijän kohdalla ottamaan kun aikaisempaa sanoisiko ansio tai työhistoriaa ei ole

läpi yliopiston tai korkeakoulumaailman pääsee yllättävän moni kun vain jaksaa istua

suomen velkataakka on niin suuri että se alkaa tietysti hermostuttaa mutta belgia on yli kaksi kertaa enemmän velkaantunut suhteessa bkthen kuin suomi

yliopisto saa siitä palkkion mutta välillä tuntuu että yliopistoa voisi palkita vain niistä jotka suorittavat opinnot säädetyssä ajassa

jäin vain miettimään pitäisikö suomenkin investoida muualle jossa suomen aaan tai aa plus n luokitus ennen aaan nyt aa plus n tuottaisi huomattavasti paremmin tuloja kuin korkotaso tällä hetkellä on

mutta tätä samaa ratkaisua ovat työeläkeyhtiöt käyttäneet niin kauan kuin minä muistan ja sieltä sen ideankin sovellettuna suomen valtiontalouteen hain

oppisopimus joka monella toimialalla edelleenkin olisi varsin hyvä on myös monella toimialalla hinnoiteltu niin kalliiksi että kun oppisopimukseen liittyy työnantajan velvollisuus kouluttaa antaa työtehtävään kuuluvat laitteet raaka aineet ja harjoittelutöitä niin käytännössä käy niin että oppisopimusta saava henkilö saattaa olla tehdassalin kaikista eniten kustannuksia aiheuttava henkilö jonka tuotto on peräti negatiivinen

näistä varsinaisesti tilastoissa esiintyy suunnilleen puolet mutta voisi sanoa että jos työmarkkinat eivät toimi kunnolla niin työttömyys kasvaa

eniten ehkä minua huolestuttavat ne nuoret jotka ovat jättäneet lukunsa opintonsa tai muut asiat vähän huonommalle tolalle eivätkä ymmärrä myös varusmiespalvelun antamia valmiuksia

työmarkkinat jotka ovat suomen suurin ja pahin kartelli ovat sössineet asiansa niin hankalaksi että työtä ei kannata ottaa tietyissä tilanteissa lainkaan vastaan ja erittäin useissa tilanteissa sitä ei kannata tarjota jolloin yhteiskunnan rasitteeksi jää erittäin korkea työttömyys ja inhimillisesti ottaen ihminen kärsii joko opintojensa hyödyttömyydestä tai itsensä tarpeettomaksi kokemisesta

suomen armeija ei ole kiinnostunut kaikista mutta saattaisi olla syytä kehittää neljän kuukauden varusmiespalvelu jonka lopputodistuksena olisi paitsi sotilaspassi myös rekka auton kuljettajan pätevyys

työllistäminen on tällä hetkellä varmasti enemmän siis työmarkkinoiden kysymys kuin hallituksen kysymys

monissa maissa työttömyyteen suhtaudutaan täysin eri lailla esimerkiksi se ratkaisu että on negatiivinen tulo ja vero eli teet jotain työtä niin silloin saat yhteiskunnan tuen siihen elintasoon jonka yhteiskunta hyväksi havaitsee useimmiten se on laissa määritelty minimipalkkataso mutta työpanos edellytetään

suomessa paremminkin voi sanoa että viranomaiset ovat ottaneet vastuulleen työn ohjaamisen ja työn löytämisen kun monissa muissa länsi euroopan maissa vastuu on huomattavasi enemmän asianosaisella vitsillä

kiitos

arvoisa herra puhemies

siinähän lähtökohtaisesti pyritään takaamaan suomen kansalaisille niin sanotun yleisen palveluperiaatteen mukainen toiminta mutta kun tietoliikenne ja koko mediakenttä elää voimakkaasti niin onko tätä rajausta pohdittu riittävän huolella

yleisradion vanhat periaatteet ovat johtamassa ehkä siihen että tuottavuus siinä organisaatiossa ei enää yksityiseen sektoriin nähden ole riittävän tehokasta

toinen asia on varhaisjakelun ja postin päiväkannon yhdistäminen siten että päästäisiin yhdellä jakelukerralla koska niin sanotun ensimmäisen luokan postin merkitys ei enää postiliiketoiminnassa ole entisen kaltainen ja laajakaista ynnä muuta

jos suomen kansantalouden vaihtotasetta pitäisi miljardilla tai kahdella parantaa niin todennäköisesti risteilylaivan myyminen ulkomaille olisi tehokkain ja riskittömin tapa mutta sitä miljardin kahden pääomaa ei näytä löytyvän

tällä hetkellä saksa on ainoa joka tällä euron kurssilla menestyy oikeastaan kaikilla markkina alueilla ja ne analyytikot jotka ovat pohtineet mistä tämä johtuu ovat tulleet siihen johtopäätökseen että nimenomaan paikallinen sopiminen on jättänyt niin paljon joustoa että sekä työntekijän että työnantajan kannattaa paikallisesti hyödyntää tilanne

kotoutus on varmaan avainasia siinä kuinka paljon turvapaikanhakijoista saadaan hyötyä tai kuinka paljon heistä syntyy kustannuksia

kysyn ministeriltä kenen vastuulle tämä kotoutus jää sen jälkeen kun tämä valtion maksuaika on päättynyt jos kotoutusta ei ole onnistuttu tekemään

työeläkelaitosten vakavaraisuussäännöissä on kuitenkin kohta joka estää työeläkelaitoksia ottamasta enempää maariskiä mutta se olisi helposti korjattavissa ja toisaalta risteilyaluksia pystytään maailman merillä siirtämään maihin joten tämä maariskikin on hyvin pitkälti eliminoitavissa

erilaisten sosiaaliturvamaksujen käyttäminen on myös kaksinkertaista mutta vastaavasti kassavirtaa tulee vain puolet suomalaisiin verrattuna

se tulee sieltä ensisijaisesti että työllisyys paranee ja palkkasumma on myös valtion saama yhteisölle kuuluva osuus ja sehän tulee silloinkin kun ei sieltä mitään nosteta

tästä on hyvä jatkaa

aloittakaa sitten verouudistuksesta koska se toisi dynamiikkaa tähän talouteen ja palkkaveron osuus kuitenkin yrityksen tuloslaskelmassa on aivan moninkertainen vähänkin isommissa yrityksissä verrattuna siihen mitä yritys itse maksaa veroja tai sen omistaja maksaa veroja

tämä lahja ja perintövero koskee yritysvarallisuutta ehkä kaikista kovimmin silloin kun on kyse vakiintuneesta perheyrityksestä jossa osakkaat ovat jo serkuksia tai pikkuserkuksia

hyvin usein meillä suomalaisilla on tietysti perusteltua syytä olla tyytyväisiä kolmen an luokitukseen mutta eri maiden kohdalla luokitteita tekevät toimistot laitokset eivät käytä samaa normistoa

siellä verokohtelu on sellainen että suomessa ei ole kai tehty ainuttakaan sukupolvenvaihdosta juuri sen takia että siitä ei yrityksessä jää mitään jäljelle se pitää maksaa täysmääräisenä heti

suomen kohdalla merkittävä on se erityispiirre että suomi oli ainoa maa joka ensimmäisen maailmansodan jälkeen maksoi kaikki velkansa viimeistä senttiä myöden yhdysvalloille

arvoisa herra puhemies

suomea pidetään lainkuuliaisena sopimuksista kiinni pitävänä maana minkä johdosta suomi nauttinee paljon pidempään kolmen an luokitetta kuin muussa tapauksessa olisi syytä

otetaan nyt joku nestekartonki joka on ehkä suurin keksintö sen keksi perheenemäntä ja pakkausta kutsutaan tällä hetkellä tetra pakiksi ja omistaja on yksi rikkaimmista joten kyllä tässä kuka tahansakin voi osallistua tähän tuotekehitykseen

suomessa ei ole suhdannevaihe käynnissä vaan rakenteellinen pysyvä ongelma jonka korjaaminen vaatii poliittisesti erittäin hankalia päätöksiä

taloudella on ikävä kyllä suomen kannalta negatiivinen vaikutus siten että jos talouskriisi puhkeaa niin se aiheuttaa myös viennissä supistumista ja se heijastuu suomen talouteen lisää kotimaisen talouden rasitteita työllisyys heikkenee verotulot alenevat

syynä oli varmasti se huuma jonka nokia toi suomalaiseen yhteiskuntaan

jos katsotaan mitä meillä suomessa on sanoisinko viittä vaille valmista niin ne ovat ne yritysideat tuotteet toimintatavat joita tekes on rahoittanut useilla sadoilla miljoonilla kymmeniä vuosia

pelkät hymyt

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen

näin ei ole käynyt

yhden miljardin palauttaminen kotimaahan onnistuu työeläkelaitoksilla kaikilla viikossa tai viimeistään kuukaudessa riippuen kuinka paljon kurssitappiota tai voittoa on saatavissa

se useimmiten riittää kaupallistamisen käynnistämiseen ja jos tällainen nykyaikainen takaisinmaksulainajärjestelmä rakennettaisiin se voisi olla myös vakuudeton koska näillä yrityksillä jotka ovat käyneet tekesin tai finnveran rahoitusohjelman on harvoin enää omia pääomia sillä lailla jäljellä

e luvut joilla näitä myydään tällä hetkellä ovat aika alhaisia suhteessa siihen mitä yhtiöitä myydään silloin kun on normaalisuhdanne puhumattakaan korkeasuhdanteesta

meillä on tehty destian kauppa

finnairia tuskin kukaan edes uskaltaa pohtia myytäväksi koska markkinahinta kannattamattomasta yhtiöstä on alle koneiden käyvän hinnan

mutta sillä teollisuudenalalla brändit ovat arvo ei tuotantoprosessi

mutta suhdannetilanne valtion omaisuuden kannalta ei ole suotuisa varsinkin kun valtio kaikesta huolimatta saa edelleen varsin halpakorkoista lainaa

tiettävästi se ei ole koskaan pystynyt noudattamaan sopimusta mutta ketään näistä edellä mainituista ei myöskään ole rangaistu ja kun saksa ja ranska keskeiset euroopan politiikan valtiot rikkoivat niin muutkin katsoivat oikeudekseen rikkoa

varusmiespalveluun suomessa osallistuvat poikkeuksellisen korkealla prosentilla ne ikäluokat jotka ovat velvollisia mutta armeija ei ole halukas kouluttamaan kaikkea sitä joukkoa joka saapuu kutsuntoihin

olisiko mahdollista arvoisa ministeri että esimerkiksi neljän kuukauden koulutuksella puolustusvoimat kouluttaisi raskaan kaluston lähinnä linja auton ja kuorma auton kuljettajiksi niitä henkilöitä jotka sopivat tehtävään

ehkä olisi mahdollista saada siihen sosiaali ja terveysministeriön puolelta varoja koska myöhemmin tällaiset henkilöt helposti syrjäytyvät työmarkkinoilla mutta kuorma autonkuljettajan ajokortti joka on varsin kallis olisi kyllä aika hyvää valuuttaa nykyisillä työmarkkinoilla

maastrichtin sopimuksen mukaan no bail out tarkoittaa käytännössä sitä että me emme saa olla vastuussa muiden maiden taloudesta

sen sijaan pankkijärjestelmää on syytä pitää pystyssä

kukin maa olkoon vastuussa kuten maastrichtin sopimus edellyttää omasta pankkijärjestelmästään siten että rahoitus toimii ja talous voi menestyä

mielestäni se että kukin maa vastaa ja kärsii myös siitä jos hoitaa asiansa huonosti ei ole kapitalismin kriisi tämä on niiden poliitikkojen aikaansaama kriisi jotka ovat ottaneet valtiolle velkaa

ja jos luodaan järjestelmä jolla taataan sijoittajan riskiä se tarkoittaa myös sitä että sijoittajat katsovat järkeväksi ottaa kohteikseen myös tällaisia maita joita lainottavat joissa riski on tavanomaista suurempi

arvoisa rouva puhemies

suomen kannalta olisi syytä varautua siihen että eurooppa ehkä maailma joka tapauksessa ajautuu erilaisten velkajärjestelyiden kautta häiriötilanteisiin joissa kunkin maan rahoitushuollon pitäisi olla kunnossa

arvoisa puhemies

mutta nyt kun maahanmuuttajat ovat alkaneet perustaa omia yrityksiään he eivät halua muokata sitä toiminimeään osakeyhtiöksi sen takia että tämä asia tulee heille henkisesti aika raskaana vastaan kun joutuvat maksamaan kirkollisveroa toiseen uskonnolliseen yhteisöön mihin itse kuuluvat jonka seurauksena jäävät sitten toiminimitasolla jatkamaan yritystoimintaa

en usko siihen että kreikkaa voidaan irrottaa kovin nopeasti eurosta enkä tiedä onko siihen edes mitään juridista pohjaakaan mutta se että suomen kilpailukyky ja rahoitushuolto olisi kunnossa on tietysti kotimaisen hallituksen vastuulla

samoin kustantajana ollessani katsoin varmaan sadoilta toimittajaehdokkailta että jos he kirjoittavat uutisista yhteenvedon niin onko se asianmukainen

ilman tätä työnäytettä yhtään toimittajaa ei koskaan palkattu

kreikka mielestäni on omaksunut taktiikan jossa he yrittävät aikaansaada mahdollisimman suuren lainakannan joka sitten osittain katoaisi tässä velkasaneerauksen yhteydessä

täällä on puututtu aivan oikein siihen että investointien takaisinmaksu on pitkä periodi jolloin verotuksen pitäisi ainakin investointien osalta olla ennakolta tiedettävissä

jos ei tehdä velkasaneerausta veikkaan että italia arvioi että kannattaa jälleen kerran ottaa lainaa ja ehkä pienemmällä velkasaneerausprosentilla saadaan sitten talous kuntoon

tällä hetkellä jo näyttää siltä että markkinat arvioivat italian riskin merkittäväksi ja itse asiassa mitä nopeammin tämä riski saataisiin velkasaneerauksella kreikasta pois sitä nopeammin myös elpyminen alkaisi

se on yksi signaali siitä että suomesta on tullut enemmän riskejä sisältävä maa toimia

samoin edustuskulu joka on yrityksen kannalta ellei se ole sellainen yritys joka saa näitä edustuskuluja eli ravintola lapin tai jonkun muun lomakohteen toteuttaja joka on investoinut yhtäkkiä merkittävä osa ja jos yrityksessä on vielä ytt niin ei siellä toimiva johto juuri kyllä edusta

pitkään pitkittyvä tilanne heikentää investointien määrää maailmassa ja se on myrkkyä suomalaiselle taloudelle

kuluttajien luottamuskin alkaa vähitellen eri maissa heiketä eikä yhdysvalloistakaan näytä olevan sellaiseksi vetojuhdaksi joka vetäisi maailmantalouden kasvuun

silloin vielä uskottiin siihen että välimeren maissa on samanlainen kalvinisti luterilaisarvopohja jossa hoidetaan asiat kunnolla mutta kyllä se nyt on käynyt ilmi että siellä valtion huijaaminen katsotaan fiksuuden merkiksi eikä siellä halutakaan maksaa veroja eikä siellä haluta edes asioita panna kuntoon vaan siellä itse asiassa halutaan muiden maksavan aiemmin saadut velat

myös taktisesti ranska ja saksa haluavat yhteisvastuun jolloin heidän suhteellisen osuutensa merkitys vähenee verrattuna siihen että jokainen maa hoitaisi omat asiansa